ja minä itse ajattelen että yhteiskunnan sivistystä mitataan siinä miten me kohtelemme niitä kaikkein heikoimpia ja sen takia minä ajattelen että meillä lainsäätäjinä on iso velvollisuus siinä että me hoidamme meidän eläinsuojelulakimme kuntoon

ehkä edustaja zyskowiczille se että sen kahden tunnin aikana kun me olemme tästä asiasta täällä keskustelleet niin tässä on aika läpikotaisesti käyty läpi se että miten tämä sisäministeri petteri orpon esitys osuu kaikista pahiten nimenomaan naisiin ja lapsiin jotka tällä hetkellä ovat konfliktien jaloissa jotka tällä hetkellä eivät pääse turvaan

kiitos

ja tässä puhuttiin siitä että mikä tulee kotoutumista ja mikä ei niin nimenomaan se kaikkien tutkimusten mukaan että perheen saa luokseen on se joka helpottaa ihmisiä sopeutumaan yhteiskuntaan ja kokemaan sen että on osa sitä yhteiskuntaa

ja jos tässä puhutaan siitä että tällä puututaan jollain tavalla vetovoimatekijöihin niin se vie kaiken pohjan siltä osalta tätä esitystä että tätä sovelletaan jo niihin ihmisiin jotka täällä elävät jotka täällä asuvat jotka rakentavat elämäänsä suomessa

arvoisa puhemies

on sinänsä aika surullista se että kun puhuu eläinten hyvinvoinnista niin se saa heti keskustassa aikaiseksi tämmöisen vastareaktion kun nimenomaan kysymys on siitä että käytetään meidän lainsäädäntöpohjanamme uusinta tutkimustietoa

ja minä en missään vaiheessa tietenkään puhunut nupoutuksia vastaan vaan minä puhuin eläimille tuskallisista toimenpiteistä ilman kivunlievitystä joten on vähän ikävää että edustaja tällä tavalla vääristelee sitä mitä tässä salissa on sanottu kun meidän kaikkien yhteinen tavoite pitäisi olla se että sekä eläimet että ihmiset näillä tiloilla voivat hyvin

on ollut todella surullista seurata kuinka erityisesti kokoomuksen riveistä tässä kysymyksessä keskitytään kaikkeen muuhun paitsi näitten haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaamiseen

te tiedätte että nämä tulorajat vievät sadoilta lapsilta mahdollisuuden omaan perheeseen

meille ei ole pystytty missään vaiheessa ei missään vaiheessa antamaan kunnon perusteluita näille tulorajoille eikä näille aikarajoille eikä sille minkä takia te ette ole selvittäneet lasten oikeuksien toteuttamista eikä sille minkä takia näitä esityksiä ei tehdä väliaikaisina

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on kaikista tärkeintä että me oikeasti aidosti kuuntelemme toisiamme emmekä vain perusta meidän tulkintojamme mielikuviin siitä mitä toinen sanoo vaan aidosti yritämme löytää yhteisymmärrystä näistä asioista

ehkä edustaja hakkaraiselle sanoisin sen että vihreät ovat vaatineet aina tainnutusta ennen teurastusta joten tämä väite tästä ei pidä paikkaansa

oleellista siinä ei ole se miten me tai miten tuottajat tilanteen kokevat vaan nimenomaan se että me käymme läpi viimeisimmän tutkimustiedon siitä miten eläimet tuntevat miten ne kokevat mikä aiheuttaa kärsimystä ja me perustamme meidän lainsäädäntömme tutkittuun tietoon ei meidän mielikuviimme asioista

erityisesti kun puhutaan varhaiskasvatuksesta niin minä haluaisin ehkä että kaikki muistaisivat tässä kohtaa että me just viime kaudella uudistimme tehtiin valtava uudistustyö meidän varhaiskasvatuslainsäädäntöämme

tämän uudistuksen tavoitteena oli nimenomaan parantaa varhaiskasvatuksen laatua lisätä suomalaisen hyvän varhaiskasvatuksen tasa arvoa ja nyt nämä leikkaukset jotka varhaiskasvatukseen kohdistetaan vievät pohjan tältä uudistustyöltä

eli kutsutaan asioita niitten oikeilla nimillä

ministeri puhui täällä aikaisemmin aika kauniisti niitten ammattilaisten osaamisesta jotka tässä maassa hoitavat meidän lapsia ja opettavat näille niitä tärkeitä taitoja joita elämässä tarvitaan

päiväkotien työntekijöitä halutaan vähentää päiväkotiryhmien kokoja halutaan kasvattaa näitten ihmisten palkkoja halutaan leikata heidän lomiaan halutaan lyhentää halutaan siirtää varhaiskasvatuksen ammattilaiset hoitamasta meidän lapsia pyörittämään lisääntynyttä raskasta hallintoa jota nämä lakiuudistukset tuovat mukanaan

päiväkodin ja esikoulun ammattilaiset ovat just ne ihmiset jotka ovat luoneet minun lapsilleni turvallisen paikan jossa he voivat kasvaa yhdessä kavereitten kanssa ja turvallisten aikuisten ympäröiminä

tämä uudistus vaikuttaa tällä hetkellä niin järjettömältä että minun oli vaikea ymmärtää tätä kunnes minä kuuntelin itse asiassa tänään ministeri soinin puheenvuoron ja sieltä paistoi rivien välistä aika selvästi se ajatus mikä tässä uudistuksessa on taustalla

lasten päivähoito oikeuden rajaamisen taustalla tuntuu olevan enemmänkin ihanne kotiäitiyhteiskunnasta ja ajatus siitä että niin lasten kuin naisten paikka on kotona

ja samaan aikaan kun hallitus puhuu meille koko ajan normitalkoista päivähoitoon ollaan rakentamassa aivan järjetöntä uutta byroslaviaa

me tarvitsemme aivan valtavan massiivinen koneiston kaikkien näitten eri viranomaisten välille seuraamaan sitä kuka on työssä kuka ei ole töissä kun aikaisemmin ollaan keskitytty lasten hoitamiseen ja heidän kasvattamiseensa

minä itse katson että minun mielestäni on ihan järjetöntä että pelkästään ideologisista syistä luodaan näin raskasta ja kallista hallintoa samaan aikaan kun eriarvoistetaan lapsia

arvoisa puhemies

suomessa on talkoohenkeä ihmiset ovat valmiita tekemään asioita jos heille luvataan heidän lapsilleen luvataan parempaa tulevaisuutta ja jos he näkevät että kaikki tämä on sen arvoista

sen sijaan hallitus huonontaa lasten saamaa hoitoa hallitus vie suomalaisilta uskon siihen että heidän lapsillaan on edessä jotain parempaa

näillä esityksillä hallitus rakentaa lasten luokkayhteiskuntaa ja se on kaikille suomalaisille tappio

kiitos arvoisa puhemies

keskustan edustaja hoskonen totesi täällä monta kertaa että voi herranjestas voi herranjestas voi herranjestas tästä puhujapöntöstä esitellessään erityisesti vihreitten vaihtoehtobudjettia jossa oikeastaan faktat tuntuivat olevan aika lailla metsässä

isoin ero vihreitten ja totta kai monienkin muittenkin oppositiopuolueitten budjeteissa on se että me jaksamme vielä uskoa siihen että jotain parempaa on edessä

me uskomme siihen että avoimuudella osaamisella koulutuksella luodaan tästä maasta parempaa

se on teidän arvovalintanne mutta siinä vaiheessa ei kannata antaa kyllä lähimmäisestä täällä väärää todistusta ja antaa väärää tietoa oppositiopuolueitten esityksistä

minä tulen tänne itse asiassa suoraan helsingin kaupunginvaltuuston budjettikäsittelystä jossa on ollut sinänsä aika hauskaa kuulla erityisesti kokoomuksen edustajien vahvoja puheenvuoroja päivähoidosta varhaiskasvatuksesta sen merkityksestä ja erityisesti nyt ikävä kyllä kokoomus täältä loistaa poissaolollaan kokoomus helsingissä ainakin on kovin sitoutunut siihen että subjektiivinen päivähoito oikeus on tärkeä hieno ainutlaatuinen asia ja se on hyvä asia säilyttää

täällä me kuitenkin olemme toistuvasti kuulleet kokoomuksen opetusministeriltä sitä että varhaiskasvatukseen tarvitaan kipeitä leikkauksia

mutta kunnat eivät halua tehdä näitä säästöjä ei helsinki ei espoo ei vantaa ei tampere ei turku ei hämeenlinna ei kotka ei valkeakoski ei seinäjoki eivätkä aika monet muutkaan kunnat

kunnat eivät tätä halua

kaikki asiantuntijat ovat tyrmänneet nämä esitykset niin kuin aika monet muutkin hallituksen esitykset mutta niitä viedään vain eteenpäin tästä huolimatta

hallitus aikoo tehdä jättileikkaukset ykn lastenrahaston unicefin rahoitukseen

ja siis sinänsä tällähän ei olisi niin paljon väliä ellei tällä olisi oikeasti aika dramaattiset seuraukset niille lapsille jotka ovat tässä maailmassa kaikista heikoimmilla

puhutaan ruoka avusta puhtaasta vedestä lääkkeistä niille lapsille jotka ovat joutuneet pakenemaan omasta kodistaan ja on ihan selvää että jos edes ruokaa ei ole näille lapsille tarjolla niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin yrittää tehdä sitä hengenvaarallista matkaa välimeren yli

kun tämä yhdistetään ilmastorahoituksen romuttamiseen luonnonsuojelun alasajoon pakolaiskiintiön pienentämiseen niin lupaus tulevasta ei ole kyllä kovin ruusuinen

arvoisa puhemies

ihan samaa sanottiin pari viikkoa sitten siitä että köyhiin eläkeläisiin kohdistuvilla asumistukileikkauksilla ei ole mitään vaihtoehtoja

tehtiin arvovalinta

se iso erimielisyys on siinä että hallitus on valmis tasapainottamaan meidän budjettiamme niin että se tulee lisäämään köyhien ja hädänalaisten ihmisten aikuisten naisten miesten lasten määrää

siksi vihreitten vaihtoehdossa varhaiskasvatuksesta koulutuksesta ja kehitysyhteistyöstä ei säästetä kuten monen muunkin oppositiopuolueen vaihtoehdossa ja se on arvovalinta

arvoisa puhemies

minä itse näen että tämän illan aikana täällä on käytetty aika monta rehellistä puheenvuoroa siitä mikä on se ajattelutapa mikä on se ihmiskuva ja mikä on se käsitys ihmisten oikeuksista ja yhdenvertaisuudesta joka tämän esityksen takana on

mutta sitä on hyvin vaikea sulattaa että kun kaikki asiantuntijat ykn lasten oikeusjärjestö unicef amnesty lastensuojelun keskusliitto punainen risti suomen mielenterveysseura kirkon ulkomaanapu pelastakaa lapset ja ykn pakolaisjärjestöt kaikki tahot jotka tätä ilmiötä lasten oikeuksia pakolaislasten asemaa turvapaikanhakijalasten oloja tuntevat kaikki sanovat että tämä toimii lasten etua vastaan niin ei ole kyllä kovin rehellistä siinä kohtaa yrittää maalata tätä esitystä lasten oikeuksia parantavaksi tai lasten etuja ajavaksi

kaikki asiantuntijat sanovat että lapsia ei tänne lähetetä joten tätä ilmiötä ei vuosiin ole ollut ja nyt sitä käytetään keppihevosena tämmöisten heikennysten eteenpäinviemiseen

mutta minä haluan kiittää siitä että täällä on käytetty useita hyvin rehellisiä puheenvuoroja ja ne ovat itse asiassa tehneet hyvin selväksi sen että meillä on hyvin erilainen ihmisoikeuskäsitys ja se on tämän erimielisyyden perusta

meillä on nykyisin käytäntönä se että ympäristöluvan mukaisia vesien laadun velvoitetarkkailuita voi tehdä vain suomen ympäristökeskuksen hyväksymä toimija

nyt hallitus kuitenkin tässä esittää että tämä nykyinen käytäntö lakkautetaan ja oikeastaan mikä tahansa toimija voisi näitä mittauksia tehdä ilman nykyisiä pätevyysvaatimuksia

näissä asiantuntijalausunnoissa on tuotu esiin suomen ympäristökeskuksen huoli siitä että tämä johtaa siihen että meidän ympäristön laatu voisi pilaantua jos näitä tutkimuksia ei kunnolla tehdä

siksi minä esitän mietintöön jätetyn vastalauseen mukaista lausumaehdotusta hyväksyttäväksi

kiitos

tätä käsiteltiin pitkään kuultiin iso joukko asiantuntijoita ja kyllä pitkään pyrittiin myös yhtenäiseen näkemykseen ja työskentely oli kaiken kaikkiaan hyvää

tässä käytiin hyvin läpi tähän asessorijärjestelmään liittyviä ongelmia ja sitä kritiikkiä mitä se on saanut mutta kyllähän suuri huoli liittyi tämän koulutuslautakunnan mahdollisuuksiin toimia ja siihen onko sillä oikeasti edellytyksiä hoitaa niitä tehtäviä joita sille oltiin tässä uudessa systeemissä nyt siirtämässä

ja kun kesken tämän käsittelyn vielä tuli se että tämä työryhmä oikeusministeriöön perustettiin tätä tuomioistuinvirastoa perustamaan ja tosiaan tämä järjestelmä on tavoitteena saada pystyyn jo ensi vuonna niin on hyvinkin perusteltua että tämä vuosi oltaisiin tässä voitu odottaa kun asia on näin pitkään ollut valmisteilla

sen takia yhdyin tähän eriävään mielipiteeseen mutta kaiken kaikkiaan valmistelu on ollut todella hyvää ja keskustelu on ollut todella hyvää ja on myös hyvä että valiokunnan mietintöön näitä huolia myös nostettiin

me kävimme tästä esityksestä todella pitkän monituntisen keskustelun viime viikolla ja sen keskustelun pohjalta on kyllä täysin selvää että oppositiopuolueitten ja hallituspuolueitten näkemykset ihmisoikeuksista ja ihmisten välisestä yhdenvertaisuudesta ja ihmisten oikeudesta omaan perheeseen eroavat toisistaan todella fundamentaalilla tavalla

tämä esitys on täysin epäinhimillinen tämä esitys on julma ja sitä ovat vastustaneet kaikki suomen uskontokunnat sitä ovat vastustaneet kaikki ihmisoikeusjärjestöt kaikki lastenoikeusjärjestöt amnesty suomen pakolaisapu unicef plan kirkon ulkomaanapu lastensuojelun keskusliitto pelastakaa lapset mannerheimin lastensuojeluliitto väestöliitto marttaliitto ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen

kaikki nämä lastensuojelun ja ihmisoikeuksien asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä että tämä hallituksen esitys heikentää juuri niitten lasten asemaa jotka ovat jo valmiiksi kaikista heikoimmassa asemassa

ja vaikka tätä kritiikkiä on toistuvasti tuotu esille ja näitä ongelmakohtia on toistuvasti tuotu esille niin hallitus ei ole silti suostunut perääntymään yhdessäkään yksityiskohdassa tässä epäinhimillisessä lakiesityksessä

minun täytyy sanoa että kun minä luen tätä hallitusohjelmaa minulle syntyy aika vahva mielikuva siitä kuinka kolme miestä kävelee smolnaan kirjoittaa paperille tilannekuvan siitä mitä suomi on tällä hetkellä

minä en myöskään aio keskittyä siihen että minä olen tämän jälkeen kasvanut maassa josta minä olen kuvitellut että siellä eletään pohjoismaisessa sivistysvaltiossa enkä missään nimessä ajatellut että minun oma tyttäreni syntyy tilanteeseen jossa tämmöinen asia toistuu

tehottomat yritystuet ympäristön kannalta haitalliset tuet välttävät edelleen leikkurin ja kaikista pahimpana asiana päästökauppatulot otetaan pois kehitysmaiden tyttöjen koulutuksesta ja palautetaan suurimmille saastuttajille

kokonaiskuvaan tämä sinänsä sopii ihan hyvin kun otetaan huomioon se että suomalaisen pörssiyhtiön johdossa istuu neljä kertaa todennäköisemmin ihminen jonka nimi on juha kuin nainen

arvoisa puhemies

eli tässä tilanteessa jossa ajetaan äidit köyhyyteen pakotetaan naiset kotiin niin täällä hehkutetaan ministeriaitiosta valinnanvapautta

kun hallitusohjelman tilannekuva suomesta oli se että tuloerot ovat kansainvälisesti katsoen pienet naiset ja miehet ovat tasa arvoisia lasten hyvinvointi on korkealla tasolla niin tämän hallitusohjelman toteutumisen jälkeen tuloerot varmasti kasvavat sukupuolten välinen epätasa arvo on entistä suurempaa ja lasten luokkayhteiskunta vahvistuu

silti minä vetoaisin hallitukseen että edes sen tyyppinen ele näitten asioitten eteen tehtäisiin että sukupuolivaikutusten arviointi tästä politiikasta ja tästä ohjelmasta tehtäisiin

kiitos

me lakivaliokunnassa käsittelimme tätä hallituksen esitystä hyvinkin pitkään ja ne asiantuntijakuulemiset asiantuntijalausunnot joita tästä esityksestä saatiin olivat kyllä aika kylmääviä ja hyvinkin yksiselitteisiä

kun turvapaikanhakijoiden oikeutta oikeusapuun heikennetään ja näistä päätöksistä valittamista vaikeutetaan niin on täysin selvää että tämä heikentää sotaa ja vainoa pakenevien ihmisten oikeusturvaa

tämä on täysin hallituksen tiedossa niin kuin on myös se että tämä äsken käsitelty perheenyhdistämisen tiukentaminen osuu näihin kaikista haavoittuvimmassa asemassa oleviin lapsiin

silti yhdellekään lievennysesitykselle joita tähän hallituksen esitykseen tehtiin ei hallituksen riveistä kannatusta saatu

ainoastaan siinä asiassa että tämä oikeusapu olisi viety jopa turvapaikanhakijalapsilta kun se todettiin täysin yksiselitteisesti perustuslain vastaiseksi hallitus joutui onneksi edes siinä perääntymään

oikeastaan ainoa peruste mitä esitykselle on hallituksen riveistä annettu on se että tästä syntyy säästöjä mutta asiantuntijakuulemisissa kävi hyvin selväksi että tältäkin perusteelta menee pohja

tämä esitys kokonaisuudessaan luo meidän oikeusjärjestelmäämme hyvin vierasta ja eriarvoistavaa mallia jota ei voi missään nimessä kannattaa ja sen takia arvoisa puhemies esitän näitten esitysten hylkäämistä